en voi ymmärtää sitä ettei si vistysvaliokunta ottanut huolellisemmin huomioon perustuslakivaliokunnan kantaa jossa se totesi että tietyissä tehtävissä päätösvalta ja vastuu perustelevat palvelussuhteen säilyttämistä virkasuhteena

luulen kyllä että ne kuntapäättäjät jotka seuraavat tätä keskustelua eri kunnissa ja kaupungeissa tuntevat nahoissaan nyt lähiviikkoina ja lähikuukausina sen mikä paine on erilaisten palvelujen karsimiseen uuteen priorisointiin verojen nostoon ja niin edelleen

ei saa häiritä puhujaa edustaja vanhanen

kiitos edustajille siitä että olette niin laajasti kantaneet huolta suomalaisesta koulutuksesta ja osaamisesta

he ovat lähtökohdiltaankin hyvin erilaisia siitä huolimatta että meidän hyvä päiväkotimme pyrkii ikään kuin tasaamaan näitä oppilasedellytyksiä

yleensäkin eduskunnassa mutta erityisesti näin joulun alla on syytä olla sillä tavalla avoin ja pyrkiä suureen rehellisyyteen

tässä vakavassa taloustilanteessahan hallitus jo hallitusohjelmaneuvotteluissa joutui toteamaan sen karun tosiasian että myöskin koulutuksesta on säästöjä tehtävä mutta aivan niin kuin valtiovarainministeri urpilainen hetki sitten sanoi niin pyrimme tekemään näitä säästöjä paljolti myöskin näillä rakenteellisilla uudistuksilla

me tiedämme että kuntaliitto jota nyt pidetään kunta asioissa merkittävänä asiantuntijana on todennut että kuntatalouden vaje on suuruusluokkaa miljardi euroa

kansalaiset kysyvät minulta

kyllä näin voi sanoa

kun pidän yliopiston kriittistä isänmaata palvelevaa tehtävää tärkeänä niin koen ettei mitenkään paranna tällaisen riippumattoman opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä se että virkasuhteista siirrytään työsuhteisiin

tässä keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle tämä yksi esille nostettu asia joka koskee meidän suomalaisen koulutuksen määrällistä ennakointia mitoitusta ja kohdentamista

kolme

koulukseen ja tutkimukseen tehdyt leikkaukset perutaan

pidän käsittämättömänä tätä hallituspuolueitten nuivaa suhtautumista ylimielistä suhtautumista tähän henkilöstön asemaan

olen ymmärtänyt näin että tässä tarkastuskertomuksessa on ensisijaisesti keskitytty lähinnä nuorten ammatillisen koulutuksen ennakointiin ja sen mitoitukseen

tampereella on tilanne sellainen kunnassa joka on verrattain vauras ollut että nostamme veroäyriä prosenttiyksikön

täällä edustaja väätäinen itse asiassa käynnisti tämän keskustelun erityisesti koskien ammatillista koulutusta ja tässä lyhyessä puheenvuorossani on pakko lähinnä keskittyä siihen

kyllä tämäkin puheenvuoroni osa oli vakavasti mietitty niin kuin se työelämäosiokin oli

ensimmäisen työntekijän palkkaaminen vientiveturiyritykset ja niin edelleen

silti käymme aamulehden palstoilla kansalaisten parissa dramaattista keskustelua siitä miten esimerkiksi koukkuniemen vanhainkodissa käy kun joudutaan vanhusten saunavuoroja supistamaan hygieniapalveluja lääkkeitten jakoa ja muuta

kyllä tästä keskustelusta kuitenkin sen myönteisen johtopäätöksen tekee että kaikilla eduskuntaryhmillä on halu tehdä merkittävää kuntauudistusta

viidentenä vastuullinen vaihtoehto

se on se pihvi

mutta aluksi sanon kuitenkin vielä sen että näitten säästöjen rinnalla hallitus on tekemässä kolme merkittävää maalia

investoinnit pikkulasten oppimiseen ja sosiaalisten taitojen edistämiseen ovat yhteiskunnan kannattavimpia sijoituksia

valtioneuvostotasolla on tämä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ja sitten nämä eri yhteistyötahot alueellisesti ja paikallisesti

mutta yksi tahra tässä nyt on

se on pakko pirkanmaalaisena kansanedustajana tuoda esille ja se kyllä liittyy tähän pakkoliitospykälään

eikö teillä edes nyt joulun alla omaatuntoa kolkuta että kunnat olisivat ansainneet merkittävämmän tuen jotta näistä palveluista voitaisiin pitää kiinni

ministeriöt opetushallitus lääninhallitukset maakuntien liitot työvoima ja elinkeinokeskukset ja myöskin koulutuksen järjestäjät

se on tuonut niin paljon semmoista henkistä myrkkyä päättäjille ja pitää sisällään myöskin tietynlaista aliarviointia että kyllä minä nyt vetoaisin hallitukseen että nyt kun tämä kuntarakennekokonaisuus on lausunnoilla kunnissa ja kun se sieltä keväällä tulee aurinko paistaa aurinko nousee niin hallitus viisaudessaan arvioisi tämän asian uudelleen ja poistaisi sen tästä lakiesityksestä

tässä on päädytty sellaiseen havaintoon että tällainen säädösperusta koulutuksen määrällisen ennakoinnin ja mitoituksen osalta on suppea ja tulkinnanvarainen ja edellytetään nyt sitten tarkastusviraston taholta että tulee vahvistaa tällaista ennakointistrategiaa jossa sitten määriteltäisiin toiminnan tavoitteet hallinto ja aikataulut

mutta tässähän on nyt semmoinen taktiikka menossa hallituspuolueitten taholta että halutaan siirtää keskustelu sinällään tärkeisiin yksityiskohtiin ja te pyritte hämärtämään sen ison kuvan joka vaalien alla luvattiin

no tämä ammatillisen koulutuksen tilanne on siis senkaltainen että tätä vajetta emme vuodessa kahdessa kykene korjaamaan mikä on syntynyt alueellisesti

niin kuin täällä edustaja kärnä totesi niin muun muassa tämän yhteiskuntatakuun ennakkopaikkoja tullaan kohdentamaan uudellemaalle koska täällä se epäsuhde on ollut kaikkein suurin eli eniten nuoria on jäänyt ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle

meillä pirkanmaalla on erinomainen projekti nyt menossa tästä kuntakaupunkiseutu yhteistyön kehittämisestä ja sille vain lankeaa turhaa varjoa nyt tämän pakkoliitoksen myötä ja on ministeri virkkunen kaks

tänä päivänä kun maassa tapahtuu isoja asioita talous järkkyy on paljon irtisanomisia lomautuksia ja työvoiman rakenteessa ja mitoituksessa tapahtuu kenties isojakin muutoksia tällainen kapitalismin ikään kuin syklittäisyys käytännössä merkitsee lyhyellä ja pitkälläkin aikavälillä sitä että tällainen ikään kuin työvoiman ennakointitarve ei ole mikään erityisen helppo asia

tämä hallitus ei tee sitä

mutta voi sanoa että tästä näkökulmasta nyt onneksi tämä ikäluokkien vähenemiskehitys helpottaa tässä säästötilanteessa niin että tavoitteemme on se että tämän hallituskauden aikana tämän yhteiskuntatakuun osana on koulutustakuu jotta mahdollisimman moni nuori joka haluaa myöskin pääsee ammatilliseen koulutukseen

pulliainen tuossa peräsi meiltä kansanedustajilta huomion kiinnittämistä ekhon ja tässä selonteossahan on kannanotto siitä että tasa arvolaissa tulisi täsmentää tätä töiden vaativuuden arviointia

arvoisa puhemies

on syytä ministeri orvolle todeta tämä on ihan minuutti herra ministerille että minusta on arvokasta se että suomessa suojelupoliisi ja te ministerinä toteatte suojelupoliisin arviot ja näkemykset tilanteesta

suhdannevaihtelut vaikuttavat hyvinkin paljon ja se että löydettäisiin näin valtakunnan tasolla ja alueellisesti jokin kestävä ihanteellinen mitoitus on yksi vaikeimpia haasteita mitä voi ajatella olevan

olen sitä mieltä että emme me myöskään parlamentissa voi hyväksyä sitä että ek jäädyttäisi tämän tärkeän palkkatasa arvon kehittämisen että kyllä meillä pitää olla eduskunnalla sitten mahdollisuus ottaa enemmistövoimin kantaa siihen että tätä töiden vaativuuden arviointia siihen liittyviä työkaluja kehitetään eikä niin että yhdellä osapuolella voi näin tärkeässä yhteiskuntapoliittisessa kysymyksessä olla tämmöinen veto oikeus tai pysyvä jarruttajan rooli

meillä on menossa nyt merkittävät jalkapallon mm kisat joita on luonnehdittu erittäin runsasmaalisiksi

näin toimii avoin demokratia kansanvalta suomessa

haluan nyt kuitenkin ehkä tässä yhteydessä ja myöskin eduskunnan pöytäkirjoihin todeta että minulla nyt ei ollut mahdollisuutta lukea tarkasti tätä valtiontalouden tarkastusviraston raporttia mutta kyllä tosiasia on kuitenkin se että meillä suomessa tapahtuu niin kuin tässä edellytetään tällaista joustavuutta

minulla on sellainen käsitys että suurimman osan suomalaisista tunteet ja näkemykset vastaavat tätä suojelupoliisin arviota

taitavaa peliä on ollut siellä

tämä oli lyhyt laukaus maali hallitusohjelmaneuvotteluihin joissa nähdäkseni tehtiin monta kaunista maalia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

rajalalle haluan todeta sen että totta kai lapset ja yksilöt ovat erilaisia

näitä rakenteellisia uudistuksia joissa sosialidemokraatit ovat olleet aloitteentekijöinä ja niitä toteuttamassa on pitkä lista

minä esimerkiksi nyt kun kuuntelin teitä tuossa äsken en mitään yllätystä tai sentyyppistä siinä löytänyt

me kaikki jotka olemme kuulleet ed

siis meidänhän pitäisi kyetä yhdistämään tällainen säädösperusta joka vahvistaisi tällaista suunnittelua mutta kuitenkin niin ettei se olennaisesti heikennä ennakointiprosessin joustavuutta

rajalaa olemme oppineet tuntemaan hänet myöskin vanhemmalla iällä mitä hienoimpana tyyppinä ja olitte sitä varmaan jo lapsenakin

nyt ei kilpailla siitä kuka ne maalit sitten teki

se on selvä että kun maahan tulee kymmeniä tuttu jo tuhansia nimiä on kymmeniätuhansia niin se herättää kansalaisissa myöskin senkaltaisia arvioita turvallisuuden ja muun suhteen mutta minusta on hyvä avoimuus ja se että kerrotaan

mutta ydinkysymys on se että me poliitikot kuntatasolla ja täällä puhumme paljon ennalta ehkäisevän toiminnan merkityksestä

erityisesti nyt oppositio yrittää hälventää ensinnäkin tämän yli miljardin työllisyys ja kasvupaketin

se on oikeastaan aivan ydinkysymys

vuosittain siirretään peruskoulutuksen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja sata jopa tuhatmäärin aloille joissa ajatellaan olevan ja joissa selvitysten mukaan on työvoiman tarvetta

arvoisa puhemies

myöskin on tämä tutkintojen määrän supistaminen korkea asteen kohdalta siis ammattikorkeakouluille ja yliopistoille uudistettiin täydellisesti rahoitusjärjestelmä joka kannustaisi yliopistoja toimimaan niin että valmistumisajat myöskin lyhentyisivät ja myöskin ammattikorkeakoulujen profiloituminen vahvemmin omille vahvuusalueilleen ja sittenhän meillä on menossa sanon yhden lauseen tampereella tämä kahden yliopiston ja yhden ammattikorkeakoulun fuusiointihanke joka on myöskin tämmöinen merkittävä rakenteellinen uudistus

nyt ymmärrän pääministeri vanhasta paremmin ja ymmärrän sen minkä takia oppositio esittää teille epäluottamusta

arvoisa puhemies

pyysin puheenvuoron vähän siihen mistä täällä on tänään keskusteltu ja oikeastaan tämän ministeri orvon puheenvuoron jälkeen ei nyt ole ihan helppo siirtyä tähän arkipäivän politiikkaan noin budjettinäkökulmasta

tässä eläkeindeksiasiassa osa meistä demareista oli pettyneitä ettei siinä edetty mutta varmaan jatkossa siinäkin vielä tapahtuu

ammattikorkeakoulujen kohdalta on tehty ja tehdään aika merkittäviäkin aloituspaikkojen siirtymiä

minusta te vähättelette uskomattomalla tavalla sitä mitä on tapahtunut nova groupissa kehittyvien maakuntien suomessa

seuraavaksi

eikö niin ed

täällä jo viitattiin tähän kirjaan näin valta ostetaan jonka kaksi tohtoria on kirjoittanut petri koikkalainen ja esko riepula ja joka kuvaa dramaattisella tavalla sitä poliittisen järjestelmän kriisiä johon puolentoista vuoden aikana porvarihallituksen aikana on menty

mutta iltapäivän keskustelusta pari kommenttia

edustaja rantakangashan aloitti hyvin koppavasti kritisoimalla sosialidemokraatteja ja vaatimalla enemmän toimia yhteiskuntasopimuksen tai palkkaratkaisun puolesta

arvoisa pääministeri miksette te totea ääneen sitä että näitten firmojen kohdalla on tapahtunut erittäin vakavia loukkauksia järjestödemokratian suhteen mahdollisesti verorikosten suhteen ja muitten suhteen

kyllä tällainen joustoelementti on sisäänrakennettuna suomalaiseen koulutuksen ennakointijärjestelmään mutta totta kai siinä on kehittämisen varaa ja totta on että se säädösperusta on kohtuullisen ohut

silloin ajattelin sitä että ainoa henkilö jota pääministeri sipilä on täällä muistaakseni kahteen otteeseen kehunut nimeltä mainiten on meidän yksi parhaita miehiämme edustaja ihalainen

no tarkastusvaliokunta päätyy toteamaan tältä osin sen että työ ja elinkeinoministeriö on asettanut tänä vuonna työvoima ja koulutustarpeiden yhteistyöryhmän ja odotamme nyt mielenkiinnolla mitä lisäarvoa sitten tämä tuo tälle tärkeälle koulutuksen ennakointi mitoitus ja kohdentamisasialle

täällä on paljon muitakin hyviä miehiä ja naisia jotka ovat tavallaan pyrkineet myönteisesti vaikuttamaan jotta saataisiin hyvä palkka ja sopimusratkaisu aikaiseksi

aivan lyhyesti

näen asian sillä tavalla että hämeenlinnan ja savonlinnan vertaaminen ja asettaminen nyt jotenkin vastakkain ei ole perusteltua

se oli todella löysää ennätyksellisen löysää puhetta rantakankaalta sipilä kehui ja rantakangas heittää huulta täällä

valitsin itse asiassa sellaisen toimintatavan siinä kun nyt olen tamperelainen että en nähnyt olevan tarvetta tähän asiaan puuttua

myöskin päivän keskustelu on osoittanut tähän asti sen että sosialidemokratia on teonsana siis sosialidemokratia on verbi

me olemme täälläkin nyt puhuneet ja vaatineet enemmän työllisyystekoja työllisyysaloitteita meillä on lukuisa määrä omia ehdotuksia

olen edelleen objektiivisesti sitä mieltä että tämän rinnastaminen savonlinnaan ei ole paikallaan

arvoisa puhemies

toinen keskustaedustajan nimi jonka mainitsen on edustaja ala nissilä joka nyt taas poistui paikalta ja sitten hän tulee taas hetken päästä tänne ja sanoo jotakin

olen ministeri kataisen kanssa täysin samaa mieltä siltä osin että nyt on syytä välttää kaikkea tarpeetonta riitelyä mutta oppositio haluaa sisulla ja sydämellä tuoda esille omat vaihtoehtonsa

edustaja ala nissilähän täällä kanssa sitten vaati toimia oppositiolta ja demareilta että suomi nousuun

manninen totesi hän ei käyttänyt sosialidemokraatti sanaa mutta viittasi meihin että olemme huiskineet hätäpäissämme tämän vaihtoehtobudjetin

tämä on nyt tällainen pienimuotoinen aasinsilta siihen että nyt tässä neljännessä lisätalousarviossa on myöskin asia joka on jäänyt vähän liian vähälle

en tiedä kuinka moni luki helsingin sanomista noin viikko sitten etlan toimitusjohtajan vesa vihriälän varsin asiallisen kolumnin jossa oli yksi erittäin mielenkiintoinen kohta

samalla te arvostelette näitä tahoja joihin viittasin

minusta oli tärkeä että ministeri pekkarinen alkupuheenvuorossaan otti myönteisesti kantaa tähän talousvaliokunnan lausumaan jossa edellytettiin että posivan ja fennovoiman kanssa käydään asiallisia keskusteluja

tämä kepulaisten talousneuvonantaja vesa vihriälä esitti siinä myöskin että hallitus vie elämiä pissittää itälaita koulutus ja osaamis ja tutkimuskulutelee nyt edustaja zyskowicz mihin siis vesa vihriälä esitti että hallitus vielä miettisi näitä koulutukseen osaamiseen ja tutkimukseen kuunteles nyt edustaja zyskowicz tehtyjä merkittäviä säästöjä ja leikkauksia

arvoisa puhemies

se pitää ehdottomasti eliminoida

jos minä olisin ollut opetusministeri niin olisin pitänyt kiinni hallitusohjelman kirjauksesta että säästyneet varat käytetään perusopetukseen

me tarvitsemme lisäydinvoimaa jotta sähkön hinta säilyy kohtuullisena

no ei ole luettu vesa vihriälän artikkelia tai ainakaan ymmärretty että näin toimitaan

kun tässä katsotaan tätä asiaa tietyllä historiallisella perspektiivillä ja kokoomuslaiset tässä nyt elvistelevät mitä nyt on viime vuosina tehty niin hyvä että on tehty mutta viittaan nyt siihen minkä esimerkiksi sitä edellisen hallituskauden aikana sosialidemokraatit koululainsäädännön yhteydessä varmistivat ja vahvistivat nimittäin lapselle subjektiivinen oikeus tukiopetukseen samaten erityisopetukseen

ministeri pekkarinen vastasi demarien puheenjohtaja urpilaisen tärkeään kysymykseen tästä työllisyydestä ja siihen liittyvästä valvonnasta tulevaisuudesta

me kaikki tiedämme sen että suomi nousee vain osaamisella perustutkimuksella jolla luodaan edellytyksiä sitten uusille työpaikoille joilla pärjätään sitten maailmanmarkkinoilla ja turuilla

oireellista oli ministeri pekkarinen että te lähditte liikkeelle ihan oikein verohallinnosta mutta unohditte työsuojeluresurssit ammattiyhdistysliikkeen luottamusmiesten oikeudet työpaikoilla valvoa työehtoja kanneoikeuden

no me tulemme esittämään tähän tietysti korjauksen emme me tämmöistä hyväksy

voisitteko tällä nyt vielä täydentää esitystänne

ne asiat ovat ihan toisen luokan kysymyksiä kuin nyt nämä pop ohjelmat ja muut joita en ollenkaan vähättele mutta ne ovat käytännön vaikutuksiltaan paljon merkittävämpiä siis subjektiivinen oikeus tukiopetukseen lapsella on oikeus saada oppimisvaikeuksiinsa tukea

valiokunnassa kuultiin myöskin lapsiasiavaltuutettua ja hänen mielestään tämä alennus tai jättää maksu kokonaan perittäväksi ei ole riittävä yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi

hän toivoi vähimmäisedellytyksenä sitä että tästä mahdollisuudesta myös tiedotetaan kunnissa

lisäksi tarvittaisiin vähintäänkin ohjeistus siitä miten eri näkökohdat tulee huomioida perittävän maksun suuruutta arvioitaessa miten alennusten suuruus lasketaan ja kuka päätökset tekee

arvoisa puhemies

ne pitää kerta kaikkiaan kitkeä pois ja minusta se on poliittisen vasemmiston edistyksellisen vihreän ja edistyksellisen keskustan no kyllä niitä edistyksellisiä vihreitäkin on mutta se on tavallaan tämmöisten demokraattisten voimien tehtävä joilla uskon olevan enemmistön niin euroopassa kuin laajemminkin

arvoisa rouva puhemies

halusin tuoda sen tässä vastauspuheenvuorossa koska tämä ydin on just tässä että kaikkein pienituloisimmat jäävät nyt helposti tämän käytön ulkopuolelle

niin kuin tässä verrattain pitkässä keskustelussa on käynyt ilmi kysymys on äärimmäisen tärkeästä asiasta siinä mistä nyt on eduskunnassa keskusteltu

pyysin puheenvuoron jatkaakseni tätä iloinen veronmaksaja debattia mielelläni lukeudun niihin itsekin

minulla on tässä kädessäni yleisradion uutinen otsake rikkaat saksalaiset vaativat lisää veroja

erkki virtasen taholta tuoreeseen kanava lehteen jossa raimo sailas valtiosihteeri mielestäni myöskin aika ansiokkaasti pohdiskelee ja analysoi tilannetta jossa nyt ollaan

en nyt varsinaisesti kuulu sailaksen fan clubiin mutta täytyy todeta että kyllä sailas monilta kohdin osuu oikeaan ja on viisas mies myöskin kokenut poliitikko

halusin vaan ottaa tämän esimerkin esille sen takia että juuri tämän kaltaista solidaarisuutta ja isänmaallisuutta voisi laajemminkin olla myöskin suomi nimisessä yhteiskunnassa mutta taitaa olla turha odottaa tämän kaltaista aloitteellisuutta porvarihallitukselta

itse asiassa sen rinnalle olisi yhtä hyvin sopinut myöskin se kritiikki mitä sailas esittää pankkijärjestelmää välillisesti pankinjohtajiakin ja koko ikään kuin sitä tietynlaista eliittijärjestelmää kohtaan joka niin amerikassa kuin osin euroopassakin on näkynyt nyt sitten siinä että myöskin pankkien valvonta on armottomalla tavalla pettänyt

sen sijaan meidän sosialidemokraattinen vaihtoehtolinjamme lähtee nyt siitä että myöskin hyvätuloiset varakkaat saataisiin osallistumaan näihin kansallisiin talkoisiin enemmän

entisenä työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajana en malta enkä voi olla osallistumatta keskusteluun

aloitan kuitenkin niin että kiitän työelämä ja tasa arvovaliokunnan tässä yhteydessä nyt erityisesti sosialidemokraattisia jäseniä jotka mielestäni ryhdikkäästi ja aivan oikealla tavalla ovat tarttuneet todellisiin ongelmiin

näin sosialidemokraatin johtopäätöksiin sopii myöskin hyvin se mitä valtiosihteeri sailas kirjoittaa

täällä on ilmeisesti kokoomuksen mainostoimisto kehottanut syyttämään sosialidemokraatteja populismista

taloustieteen ja taloushistorian opetus on näet kristallinkirkas